kun vaikka esimerkiksi häätilaisuutta järjestetään niin ei tarvitse ilmoittaa siitä enää lainkaan eli tämäkin riesa poistuu

tienvarsimainontaa ja ilmoittelua koskevaa sääntelyä ehdotetaan todella muutettavaksi siten että voimassa olevaan lakiin sisältyvä lähtökohtainen ulkomainosten asettamisen kielto poistetaan laista ja mainosten ja ilmoitusten asettamisessa siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn

ilmoitusmenettelyssä ei enää voimassa olevien säännösten edellyttämällä tavalla arvioitaisi mainosten tarpeellisuutta liikenteen ja matkailun kannalta vaan ilmoitusten ja mainosten asettamisen rajoitukset perustuvat yksinomaan liikenneturvallisuus tienpito ja ympäristönäkökohtiin

tilapäisestä tapahtumailmoittelusta tai myöskin vaaleja tai kansanäänestystä koskevasta ilmoittelusta ei vaadittaisi enää erillistä ilmoitusta eli kun maakuntavaalit ja kunnallisvaalit tulevat niin jos kollegat haluavat laittaa kuviaan tienvarsille ja puihin niin se helpottuu

minun kuvaani sinne ei enää kannata laittaa

ilmoitusmenettelyyn siirtyminen tienvarsimainosten ilmoitusten sekä eräiden sähkö ja telekaapelien sijoittamisessa vähentää yritysten hallinnollista taakkaa myöskin sekä samalla tietysti yritysten kustannuksia

maa ja metsätalous on kuten täällä edustaja leppä ja muut ovat todenneet biotalouden perusta ja oman ruokahuoltomme perusta

toivon että valiokunnassa tämä saa ripeän käsittelyn ja katsotaan todella käytännönläheisestä näkökulmasta millä tavalla voidaan ihmisten arkea helpottaa ja yritystoimintaa edistää eri puolilla maailmaa ja erityisesti myöskin tuolla haja asutusalueilla

on tuo venäjän tilanne joka painaa hintatasoa alas koko euroopassa on huonot säät tänä vuonna on yleensä markkinoiden halpuuttaminen

tässä on tehty paljon herra ministeri mutta vielä meidän pitäisi tehdä enemmän tilanteen korjaamiseksi taistella siellä eussakin sen suhteen että me todella kärsimme eniten tuosta venäjän kaupan tilanteesta joka toivottavasti nyt lähtee korjaantumaan

ja kun tähän liittyy myöskin työeläkerahastojen hallinta yleishyödyllistä rakentamista niin tässä voisi jopa ajatella että on yhteiskunnallisen korruption vaara olemassa tässä kokonaisuudessa

mutta tämä ei ole meidän suurin ongelmamme vaan suurin ongelma mihin edustaja lehtikin viittasi on että meidän rakenteemme ovat niin jäykät että meidän täytyy niitä uudistaa jotta tässä globaalissa rakennemuutoksessa yhteisvaluutan oloissa vielä pärjäisimme kun vielä digitalisaatio ja robotitkin syövät työpaikkoja

oletteko valmis ryhtymään wolfgang schäublen kanssa tähän rintamaan

arvoisa herra puhemies

ehkä sitä ennen vaikka minulla ei ole tapana esittää lisämenoja valtion budjettiin tähän mitä edustaja nylund tässä totesi

ja sehän on mahdollista vielä tämänkin lisätalousarvion yhteydessä hoitaa koska muutoin se aikataulullisesti ja muutoin menee liian kauaksi

työllisyyden parantaminen talouskasvuun pääseminen sote ja maakuntauudistusten toteuttaminen velkaantumisen saaminen hallintaan ja sitten myöskin kilpailukyvyn parantaminen jota edistää keskeisesti kilpailukykysopimus

tässä nyt viimeiset tiedot ovat taas huolestuttavia eli että venyy ja vanuu mutta kyllä nyt tässä kaikkien osapuolten pitää tuntea oma vastuunsa

myöskin etujärjestöillä sekä työnantajajärjestöillä että työntekijäjärjestöillä on totta kai oma vastuunsa tärkeä roolinsa jota me vielä verovaroin yhteiskunnassa tuemme

totta kai tarvitaan muita yrittäjyystoimia työllisyystoimia työpaikkasopimista työpaikkojen lähidemokratiaa ja sitä voidaan ja pitää viedä eteenpäin kun tämä suuri sopimus ensin saadaan aikaan

liikennehankkeet ovat yksi asia johon on määritelty nyt pientäkin peruskorjausta ja siihenkin pitää uusia välineitä rahoitukseen löytää

kyllä minua tämä eduskuntakeskustelu kiusaa sillä tavalla että tämä suuri kuva todella täällä unohtuu oppositiolta koko ajan on tämä sama juttu että nyt tästä ei saa säästää ja meillä on joku vastalausebudjetti joka ratkaisee tilanteen

minä katsoin vihreiden vastalausebudjettia niin valitettavasti siellä otetaan enemmän velkaa kuin mitä hallitus teki ja oletetaan sellaisia kasvulukuja jotka eivät ole realistisia

ja kun vihreiden pitäisi edustaa kestävää kehitystä niin olette omalta osaltanne edustaja aalto laittamassa nuorten piikkiin isoa velkapiikkiä

itse asiassa ongelma taitaa olla että sdpllä puuttuu tämä konsepti miten muuttuvassa toimintaympäristössä saadaan sellainen toimintamalli aikaan millä puolustetaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa

minusta hallitus erityisesti ministeri rehn on tehnyt kyllä uroshevosen työn tässä kilpailukykysopimuksen koko juoksemisessa myöskin pääministeri sipilä on tehnyt todella paljon kärsivällistä työtä jotta syntyisi tämmöinen yhteinen näkemys

kun siinä on yhteisestä hyvinvoinnista kysymys niin kyllä kaikkien osapuolten pitää kantaa siitä oma vastuunsa

viime vaalikaudellahan ei saatu mitään uudistuksia aikaan muuta kuin että verotusta kiristettiin ja minusta tämäkin kokonaisuus kyllä liittyy siihen että verotuksen kiristymisen tie on suomessa minusta loppuun kuljettu

arvoisa varapuhemies

ei sellaista ole

sdpllä on tämä sitran sammon ryöstö ja niin edelleen

arvoisa puhemies

silloin muun muassa muistan tehtiin selvitys keskustan toimesta varapuhemies pekkarinen oli siinä vetäjänä ja todettiin että emun toteutuessa suppeana valuuttaunionina myös suomen olisi edullista jättäytyä toistaiseksi emun ulkopuolelle

inflaatio ja korkoriskin vastapainoksi kelluva kurssi tai kakkosjäsenyys ja kurinalainen finanssipolitiikka tarjoaisivat suomelle mahdollisuuden edetä samanaikaisesti meille tärkeän emun ulkopuolelle jäävien maiden kanssa

kun näitä suunnitelmia nyt raaputtaa vähän tarkemmin niin helposti tullaan siihen kysymykseen että yhteisvastuu lisääntyy tavalla joka ei ole suomen etujen mukaista

kun sanotaan että perussyy on se että tarjonta on liian pientä kysyntään nähden niin oikeastaan perussyy tämänhetkiseen tilanteeseen on se että tämä muutto pääkaupunkiseudulle osin eräisiin maakuntakeskuksiin on aivan liian voimakasta

ei se tällä tavalla toimi

eli tätä megatrendiä meidän pitäisi voida hillitä jos me aiomme todella asuntojen hintakehitykseen täällä pääkaupunkiseudulla puuttua missä meillä alkaa jo olla kupla kun sijoittajat ovat myöskin täällä liikkeellä

nyt suomi velkaantuu euroopan nopeinta tahtia ja samalla meillä talous on euroopan surkein

ei tämä velkaelvyttämällä nouse

todellakin eduskunnan tarkastusvaliokunta on päättänyt tehdä asuntopolitiikan vaikuttavuudesta tutkimuksen on tutkimusmääräraha se on lähdössä vasta liikkeelle aika laajana

uskon että jos sinne mennään riittävän syvälle niin siitä saadaan tähän meidän keskusteluun sellaisia suosituksia ja toimenpiteitä joista todella on hyötyä

se näkyy myöskin sillä tavalla tuolla ihmisiä menettävillä alueilla että kun ihmiset joutuvat lähtemään joutuvat työttömäksi se on paha asia niin sitten kun pitäisi muuttaa työn perään kukaan ei osta asuntoa

eli kyllä tämä muuttoliike on niin iso kysymys tämän meidän asumisen taustalla että siitä pitää myöskin tässä yhteydessä keskustella

päinvastoin meidän pitää nyt tehdä näitä rakenteellisia uudistuksia kuten paikallista sopimista ja yrittäjyyden ja työllistymisen edistämistä

juuri kuten edustaja kalli tuossa totesi on aika sopia nyt suomalaisten työpaikkojen hyväksi

mielestäni se onkin moderni tapa harjoittaa metsätaloutta nykyaikana jolloin ihmiset ovat kiinnostuneet metsätaloudesta

arvoisa rouva puhemies

minusta tämä hallitus on todella ottanut tämän asian viime syksynä olosuhteisiin nähden hyvin hallintaan ja viranomaiset ovat tehneet hyvää työtä ja presidentti niinistö on linjannut sen oikein että meidän on keskityttävä auttamaan niitä jotka ovat todella hädänalaisia koska meidän resurssimme eivät kaikkiin riitä

viherpölhöpopulismia

teidän vaihtoehtobudjettinne oletti muun muassa aivan epärealistisen kasvuoletuksen se pidensi velkaantumista ja nyt te sanotte että pitäisi vielä korottaa veroja ei herra paratkoon jotka ovat suomessa aivan tapissa

nyt on menty sellaiselle linjalle joka ei todellakaan ole kestävää kehitystä

on ikävä

silloin kun asioita lähdetään hoitamaan meidän pitää katsoa koko talouden ongelmat ja on paitsi valtiontalouden ongelmia myöskin monia monia rakenneongelmia

minä olen tutustunut sdpn vaihtoehtobudjettiin

siinä ei ole nähty näitä rakenteellisia uudistuksia ja näitä säästötarpeita oikein

arvoisa herra puhemies

mutta arvoisa puhemies se mitä minä eniten suren on vihreä puolue

nyt kun me ajattelemme viiden vuoden päähän niin silloin jo lapsilla on kun suuret ikäluokat ovat jääneet eläkkeelle kasvava eläkevelka kasvava valtionvelka kasvava ympäristövelka

edustaja haavisto minä vetoan teihin laittakaa järjen hiventä teidän puolueeseenne näissä talousasioissa

äsken viittasin siihen että mauri pekkarisen johdolla tehtiin selvitys ja eduskunnan pöytäkirjoihin lainaan siitä pari kohtaa

mikäli emu toteutuu suppeana valuutta alueena siten että suomi on mukana mutta muut meitä lähellä olevat maat jäävät ulkopuolelle muodostuu talouden häiriöihin vastaaminen sopeutuminen meille erittäin vaikeaksi

suomen ongelmia tilanteessa voisivat periaatteessa helpottaa muut talouden joustoelementit

palkat hinnat raaka aineet

edelleen

taloudellisten häiriöiden merkittävien suhdannevaihtelujen vakavien ongelmien tilanteessa johon olemme tulleet häiriöiden maakohtaisuus epäsymmetrisyys muodostaisi suomelle merkittäviä sopeutumisongelmia

erityisen suuriksi ongelmat muodostuisivat jos suomen ollessa mukana emussa muut taloutensa rakenteelta ja suhdannevaihtelulta samanlaiset maat jäisivät emun ulkopuolelle

uudet merkittävät finanssipoliittiset leikkaukset syventäisivät kansalaisten keskinäistä ja alueellista eriarvoisuutta entisestään